nuorisotakuu joka on hieno erittäin hyvä asia siinä yksittäisenä asiana johon olen kiinnittänyt huomiota on tämä sanssi kortti

elikkä meidän tehtävä olisi nyt ensimmäiseksi auttaa meidän yrityksiä ottamaan vastaan tämän tiedon siitä että tämä sanssi kortti on olemassa jotta sen jälkeen tätä sanssi hommaa käytettäisiin hyväksi

minä kyllä toivon että nyt tehtäisiin tällainen tiedotuskampanja yrittäjille jotta jatkossa sanssi kortin käyttäjiä on huikeasti enemmän kuin tällä hetkellä

liikenne ja viestintävaliokunnassa tehtiin tämän kanssa todella paljon töitä ja yritettiin löytää semmoisia ratkaisuja millä erityisesti maatalouspuolen traktorinkäyttöasiat saataisiin ratkaistua kunnialla ettei tulisi lisää byrokratiaa ja lisää velvoitteita mitkä eivät ole todellakaan tarpeen

me saimme suhteellisen hyvän ratkaisun aikaiseksi ja kaikkein suurin pelastus oli todellakin se että nykyisiä traktoreita käyttävien ajokortin omaavien henkilöiden ei tarvitse mennä ensi vuoden alusta suorittamaan uutta koetta uutta traktorikorttia

mutta nyt sitten olennaista tässä on se kuitenkin että uusi ajokorttiuudistus tulee ensi vuoden alusta työn alle ja toivottavasti ensi vuoden loppuun mennessä meillä on uusi ajokorttilaki käytössä

mutta suurin ongelma on se että tässä on kaksi viikkoa aikaa vuodenvaihteeseen ja kenelläkään ei ole silloin vielä mahdollisuutta suorittaa tämmöisiä kokeita elikkä meillä ei ole todellakaan organisaatiot valmiina antamaan minkäänlaisia kortteja ensi vuoden alusta

joten ministeriön tulee tehdä töitä onko se asetuksella vai millä sen mukaan että me pääsisimme tästä ylimenovaiheesta eteenpäin menemään

onko ehkä asetusmuutos tai jotakin vielä sieltä tulossa

nimittäin olisi tärkeää että koko maassa koulutus olisi saatavilla ja vapaa sivistystyö eli kansalaisopiston muun muassa on tärkeä koulutuskokonaisuus jolla saadaan koulutusta myös niille alueille missä ei muuten ammatillista tai muuta koulutusta ole saatavilla ja harrastuksetkin ovat vaikeasti tavoitettavissa ynnä muuta

vapaan sivistystyön rahoitusta ollaan jälleen kerran vähentämässä ja vähentämässä ja erityisesti meillä pohjoisessa ollaan oltu todella huolissaan siitä tilanteesta kuinka heikoksi tämä rahoitus päästetään menemään

itse tuon tässä esille myöskin sen asian että meillä metsä lapin alueella kemin lapin alueella kittilä sodankylä savukoski salla on ollut aikaisemmin tämä kemin lapin kieli eli neljäs saamen kieli

me olemme sillä alueella keskustelleet siitä jos me voisimme elvyttää tätä kuollutta kieltä mutta koska kuolleen kielen elvytys ei ole niinkään enää mahdollista niin olemme ottaneet esille sen että tämä on erittäin läheinen kieli inarinsaamen kielen kanssa ja tämä läheisyys inarinsaamen kielen kanssa tarkoittaa sitä että esimerkiksi monet paikan nimet meidän alueella ovat suomennettavissa inarinsaamen kielen kautta

tässä tapauksessa se vaatisi jonkun verran rahoitusta ja päätöksiä siitä että tämä inarinsaamen kieli voitaisiin ottaa erityisesti kemin lapin alueella ihan laajemminkin käyttöön

näin ollen esitän toivomukseni että tähän saamen kielen opetukseen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella myönnettäisiin lisärahoitusta jotta tätä saamen kielen opetusta voitaisiin alkaa laajemminkin harjoittamaan

erityisesti inarinsaamen kielestä olen nyt todella huolestunut ja sen eteen haluan tehdä töitä koska jos me saamme sen inarinsaamen kielen opetuksen kemin lapin alueella niin se on win win tilanne sekä meille että inarinsaamen kielen nykyisille puhujille

ongelmaksi tuleepi se että nytten kun tämä laki todennäköisesti huomenna saadaan hyväksyttyä niin sen jälkeen ministeriöllä on todellakin vain kaksi viikkoa aikaa laatia ohjeet kentälle miten tämän asian kanssa aletaan toimimaan ja tekemään

juuri niin kuin tuossa äsken jo aloin mainitsemaan sitä asiaa suurin ongelma on todellakin nämä uusien traktoreiden käyttöä varten tarvittavat ajokortit

ohjeistukset poliiseille valvonnalle

kaikki nämä ovat armotta vielä kesken ja sekaisin enkä usko että ministeriöllä on mitään mahdollisuutta kahdessa viikossa näitä asioita laatia valmiiksi

näin ollen esitän todellakin toiveeni ja uskon että ministeriö tulee esittämään tälle toiminnalle jotakin väliaikaisratkaisua jonka avulla päästään sitten kunnialla eteenpäin ja traktorimarkkinat eivät pysähdy tämän asian takia ja poliisitkin pystyvät hoitamaan työnsä

tänään tässä keskustelussa on pitkän aikaa ollut paikalla pelkästään opposition edustajia elikkä keskustalaisia ja perussuomalaisia

olisin todellakin odottanut että hallituspuolueet kantaisivat sen verran vastuuta tästä asiasta että olisi edes joku ollut täällä salissa paikalla

kun keskustan teema on on kotiin tulon aika niin olisi pikkusen muittenkin aika herätä ja miettiä mikä on koti ettei loukata tuollaista tärkeää sanaa

hän sanoi kuulinko oikein

jo silloin tuli esille se että nämä sosiaali ja terveyspalvelut ovat se kaikkein tärkein asia tässä koko hommassa ja yhtäkkiä meille tuleekin esille että vasta keväällä on alettu valmistella tätä erittäin olennaista ja tärkeää osa aluetta koko hommassa

otan esille vielä sen että tässä pitkässä keskustelussa on tullut monta kertaa esille että kunnat eivät pysty hoitamaan palveluita

kyllä tässä on lapsi menossa niin pesuveden matkassa että toivottavasti hallituspuolueet ovat kuunnelleet ja varsinkin hallitus on kuunnellut meidän tämän päivän keskustelumme

olisiko yksi olennainen syy minkä takia tämä sote puolen asian esitys viivästyy ja viivästyy se että he haluavat kuulla meidän opposition hyviä esityksiä

yhä useampi heistä on täällä asuvia kaupunkilaisia joilla ei ole todellista kontaktia ja kosketusta siihen metsäkiinteistöön sen arvoon ja tietoon minkälaista metsää siellä on olemassa

tämä kokonaisuus varmasti auttaa biotalousohjelmamme toteutumista ja muittenkin metsävarojemme enempää käyttämistä

toivon että tästä metsävarojen käyttöasiasta voimme mennä myöskin seuraavan askeleen eteenpäin jotta suomen metsävarat saataisiin todellakin laajemmin käyttöön

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

otson asema on hyvin herkkä ja on hyvin kyseenalaista ja pelättävissä miten käy tässä tilanteessa kun virkamiehistä tulee lopullisestikin yritysmaailman työntekijöitä

eli juuri niin kuin edustaja leppä mainitsi meillä on tällä otson markkina alueella hyvin paljon kilpailevia yritystoimintoja

meillä on metsänhoitoyhdistykset meillä on eri metsätalojen näitten metsän ostajien palvelua tuottavia toimintoja eli kilpailua on olemassa

otson asema on varmasti sellainen jota sitten siinä myöhemmin päättävät toimijat joutuvat hyvin paljon arvioimaan

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

poroista on mukava puhua vaikka kello on jo kaksi yöllä

tästä laista jätettiin pois edelliseen verrattuna tuo vapaaehtoinen velkajärjestely ja ei siinä oikeastaan mitään haittaa ole että se jäi pois sillä silloin aikoinaan kun se tuli sitä mainostettiin sillä mielellä että kyse on väliaikaisesta järjestelystä

sitten puute tässä laissa on minun mielestäni se että kun puhutaan poro ja luontaiselinkeinon rahoituslaista tämä on todellisuudessa vain porotalouden rahoitus tosin erittäin tärkeä porotalouspuolelle koska sitä tarvitaan ja ilman tätä elinkeinotoimintoja ei voida hoitaa järkevästi eteenpäin

tämä luontaiselinkeinopuoli mihin tämä laki aikoinaan on tarkoitettu tarkoitti monia luonnosta saatavia asioita elikkä ensinnäkin metsästystä luonnontuotteiden keräilyä käsittelyä riekonpyyntiä elikkä semmoisia asioita mitkä eivät ole porotaloutta mutta mitkä eivät ole myöskään metsäasioita kalastusasioita maatalousasioita

aikoinaan tosin nämä metsä maatalous ja kalastusasiatkin olivat tässä matkassa ja ne on nytten tässä laissa selkeästi määritelty että ne nyt sitten rahoitetaan kyseisten alojen rahoituksilla

mutta luontaiselinkeinopuolen rahoitus on todellakin nyt sitten semmoinen mikä ei ole meillä missään rahoituksessa mukana ja kuitenkin luonnon

luontais

luonnontuote

luontaiselinkeinopuolen elinkeinotoiminta on lapissa vahvasti kehittyvä ja kasvava elinkeinomuoto ja sen rahoitusasioita pitäisi tuoda voimakkaammin esille

itse olin toivonut että se olisi ollut tässä valmistelussa matkassa mutta nyt huomaan että valmistelussa ei ollut matkassa yhtään luontaiselinkeinopuolen toimijaa eikä myöskään lausunnonantajissa ole ollut mukana yhtään todellista luontaiselinkeinopuolen toimijaa

arvoisa puhemies

matka teki minuun aikamoisen vaikutuksen sillä tätä ennen en ole oikeastaan tiennyt kunnolla mihin ne kehitysyhteistyörahat menevät minkälaiseen tarkoitukseen ja menevätkö ne ihan varmasti perille

todella paljon on esitetty epäilyksiä siitä että kehitysyhteistyörahat eivät mene perille ne jäävät välille kaiken maailman byrokratiaan ja kaiken näköiseen korruptioon ynnä muihin asioihin

ja vaikka lukuporojen määrä on pudonnut niin kaikkein huolestuttavinta on se että teuraitten määrä on romahtanut kymmeniätuhansia mikä vie sen porotalouden todellisen kannattavuuden alas

täytyy kyllä sanoa että tällä matkalla kun minä olin siellä ja kävin tutustumassa erilaisiin paikkoihin kohteisiin oli varmasti pitkästi toistakymmentä eri kohdetta ja asiaa joihin minä sain siellä tutustua vakuutuin siitä että ne rahat totta vie menevät perille ja minä en tämän jälkeen kyllä epäile ollenkaan niitä rahoja etteivätkö ne menisi sinne minne ne on tarkoitettu

ja sitten vielä yksi asia elikkä se että kun tämä kannattavuus on heikentynyt niin siihen kannattavuuden parantamiseen ei tässä laissa kuitenkaan ole mitään uusia työkaluja käytössä

esimerkiksi oltiin addis abebassa lennettiin sieltä jonnekin siitä vielä lennettiin jonnekin pienemmälle alueelle ja sitten mentiin bussilla vielä pari päivää jonnekin aivan huitsin kuutamoon ja siellä oli sitten naisten voimaannuttamishanke

elikkä voi olla että meidän pitää lähiaikoina aloittaa keskustelua siitä mitkä ovat ne mahdolliset uudet työkalut millä me voisimme oikeasti vaikuttaa porotalouden kannattavuuteen koska tämä laki ei mitään uusia työkaluja tuo tullessaan

mutta on semmoinen asia että meillä on kuulkaa paljon valtion virkamiehiä jotka ovat todella ammattilaisia ja tekevät työnsä kyllä ihan täysillä

arvoisa puhemies

aivan uskomatonta kuinka pienillä rahoilla saatiin isoja asioita aikaiseksi ja miten oli nämä hankkeet rakennettu

hallitusohjelma on valmistunut jo keväällä

perussuomalaisille vielä sen verran että on todella ikävää että te turvaatte ainoastaan omaa äänestäjäkenttäänne sanomalla että kaikille kaikkea hyvää kunhan valtio maksaa

vielä yksi iso osa alue mikä tässä laissa olisi kannattanut olla paremmin esillä on nämä peltovahinkoasiat

esimerkiksi tämä kyseinen laki joka on nyt käsittelyssä oli meillä viime vaalikaudella työelämä ja tasa arvovaliokunnassakin käsittelyssä tiettyjen esitysten osalta jotka on nyt otettu käyttöön

eli yhä kriittisemmäksi nyt on tullut tilanne siinä että porot aiheuttavat paljon peltovahinkoja ja sitten nämä vahingot olisi saatava estettyä

keskusta on tässä viimeisen kymmenen tunnin aikana tuonut esille että me olemme todella vastuunkantajia

mutta se mitä minä siellä näin muun muassa siellä pienessä kylässä jossain todella kaukana etiopiassa oli todellinen projekti sitä mitä se on silloin kun on hyvin valmisteltu hanke silloin kun kaikki kolme eri osapuolta ovat siihen valmisteluun ja toteuttamiseen kunnolla sitoutuneet ja näkevät että siellä tehdään tulevaisuudessa tuloksia

tämä asia on siis todellakin virkamiehille tuttu

toivottavasti minä nyt jo viimeisenä puhujana voin sanoa että minä kiitän kaikkia ennen kaikkea keskustalaisia tästä esityksestä mikä on saatu liikkeelle ja toivotan kaikille tämän asian kanssa hyvää jatkoa

meillä on tällä hetkellä työn alla täällä eduskunnan toimijoittenkin kanssa ja maataloustuottajien ja poromiesten kanssa se miten nämä peltovahinkoasiat voitaisiin estää ja voi olla että meillä tulee siitä lähiaikoina esitys joka tulee todennäköisesti sisältämään myöskin jonkun verran taloudellisia asioita

joten minä kyllä tulin sillä reissulla siihen tulokseen että nämä rahat mitä me täällä eduskunnassa päätämme näihin asioihin antaa menevät ainakin suomen lähetysseuran kautta annettuina todellakin perille

on todella pahoja ja vaikeita meitä keskustalaisiakin koskevia asioita on jouduttu esittämään niihin säästöjä ja niistäkin me olemme tekemässä leikkauksia

toivon mukaan me saamme kuitenkin tästäkin laista nytten semmoisen että me voimme turvata niiden ihmisten tarpeet jotka tätä vuorotteluvapaata kaikkein eniten tarvitsevat ja saisimme kuitenkin sen tärkeimmän hyödyn tästä aikaiseksi

arvoisa puhemies

sinänsä asia on ihan hyvä mutta kun määrärahoja ollaan leikkaamassa tällä hetkellä todella paljon niin tässä vaiheessa otan esille tämän rktln kokonaisuuden

nyt toivon että kun näitä rahoja toimintaan aletaan siellä tarkemmin miettimään niin kiinnitettäisiin kunnolla huomiota siihen että pysyy riittävät resurssit ja määrärahat petoasioitten seurantaan ja valvontaan

erityisesti olen huolissani kuten tänään jo aikaisemmin sanoin karhujen tutkimuksesta karhujen sen takia että kuulostaa siltä että tällä hetkellä karhukanta asiat olisivat hyvinkin kunnossa mutta ne eivät todellakaan ole poronhoitoalueella kunnossa

poronhoitoalueella petovahinkojen määrät ovat yhä pysyneet korkealla

vaikka nyt näyttää siltä että susi ja ahmakannan hoitosuunnitelmien mukaisesti niiden vähentämiset on saatu ja saadaan nyt jatkossa toimimaan niin tämä ei tule onnistumaan ollenkaan ennen kuin karhuasia saadaan toimimaan kunnolla

se minkä takia otan esille karhun on se että vaikka niitä karhujen aiheuttamia vahinkoja ei tilastoissa näy juuri paljoakaan niin niitä ei näy paljoakaan tilastoissa siksi että karhut syövät kesäisin ennen kaikkea vasoja ja vaatimia metsässä ja kaikki mitä kesällä tapahtuu katoaa hyvin nopeasti

ainoa mitä on tiedossa on se että poromiehet sanovat että koskaan ennen ei ole kesällä kadonnut niin paljon vasoja ja vaatimia mitä niitä katoaa nytten

sen takia että tassu järjestelmä ei poronhoitoalueella todellakaan toimi eikä se tule nykysysteemillä toimimaankaan vaikka mitä tehtäisiin vaan koko tämä karhuasia pitää ottaa uudelleen käsittelyyn

päivä elokuuta karhunmetsästysaika niin ei poronhoitoalueelta karhuja saa

urosten vähentäminen ei auta tähän karhukannan määrän vähentämiseen ollenkaan sillä naaraat tekevät koko ajan lisää pentuja kahta kolmea neljäänkin pentua ovat karhut tehneet ja yksi uros pystyy kyllä astumaan useamman naaraan

eli karhukannan hoitosuunnitelma pitää todellakin laittaa uusiksi erityisesti poronhoitoalueella ja se lähtee liikkeelle siitä että annetaan määrärahoja

ensinnäkin kohdennetaan rktln luonnonvarakeskuksen määrärahoja siihen että selvitetään dna tutkimuksella kuinka paljon karhuja sillä alueella oikeasti on

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen pyrkimys alkoholimainonnan rajoittamiseen ja varsinkin sen tavoite alkoholinkäytön vähentämiseen on tietysti ehdottomasti kannatettavaa sitä mieltä me varmasti olemme kaikki

ei todellaan nytten pidä paikkaansa se tilanne eli niitä on enempi kuin koskaan ennen ja nyt sitten pitäisi saada tutkimus osoittamaan mikä on se todellinen tilanne

mikä se tapa on onko se sitten haaskapyynnin hyväksikäyttö joka ikävä kyllä nyt näyttää siltä että lain mukaan sitä oltaisiin nyt hankaloittamassa tai oli systeemi mikä tahansa niin poroalueelta pitää saada karhujen määrä vähenemään

esityksen tärkein tavoite on siten rajoittaa mietojen alkoholijuomien mainontaa siten että lapset ja nuoret altistuisivat alkoholimainonnalle nykyistä vähemmän

koska havaitun mainonnan määrään pätee annosvaste suhde vähäisempi altistuminen alkoholimainonnalle johtaisi omalta osaltaan lasten ja nuorten vähäisempään alkoholinkäyttöön

toivottavasti me nyt sitten voimme alkaa keskittymään siihen asiaan kun ahma ja susi sekä ilvesasiat on saatu menemään jonkun verran

edustaja sankelo poissa edustaja timo korhonen poissa edustaja mattila puissa tässä jo eteenpäin

kaikki vaikuttaa kaikkeen ja varsinkin kun kyseessä ovat vaikutuksille alttiit nuoret mutta samalla meidän on syytä vakavasti pohtia kuinka suuri merkitys jo nyt rajoitetulla mainonnalla ja sen edelleen rajoittamisella on siihen suureen ongelmakokonaisuuteen mitä alkoholinkäyttö tässä maassa aiheuttaa kuinka paljon sillä poistetaan niitä haittoja jotka näkyvät menetettyinä työpäivinä ja työvuosina ja lisääntyneinä alkoholisidonnaisina sairauksina rikkoutuneina ihmissuhteina koteina ja perheinä